toinen asia esimerkiksi on se että annetaan kuva että näiden jättikuntien muodostamisen yhteydessä säästetään valtavasti hallintomenoista

on surullista tämä faktoihin nojaamattomuus

siellä on maakuntatasolla terveydenhuolto niin on tanskassakin eikä missään ole toteutettu sitä ratkaisua mitä te olette täällä esittäneet

arvoisa puhemies

halusin käyttää vielä täältä puhujakorokkeelta puheenvuoron enkä vastauspuheenvuorossa kommentoida niitä kuntauudistukseen liittyviä puheenvuoroja mitä tässä äsken käytettiin

haluan todeta selkeästi sen että keskusta ei vastusta uudistuksia eikä ole vastustanut kuntauudistusta sinänsä

ja olemme hyvin samaa mieltä siitä perustilanteesta mikä yhteiskunnassamme on väestörakenteen nopean muutoksen vuoksi rahojen ehtymisen vuoksi palvelutarpeen kasvamisen vuoksi ja uhkaavan työvoimapulan vuoksi

tämä tilanne on selvä ja uudistustarpeet ovat välttämättömiä

hallitus on halunnut toteuttaa sen sillä tavalla

minä tiedän että sdpssäkin oli vastaavia ajatuksia mutta haluan tässä todeta ja yhtyä siihen mitä puhemies heinäluoma joitakin aikoja sitten iisalmessa puhuessaan totesi että parlamentaarinen valmistelu edelleenkin olisi ajankohtainen

arvoisa puhemies

sen lisäksi mikä on syytä todeta hallitus ohjelman mukaan tavoittelee tätä uudistusta varsin yksiniittisesti pohjautuen pelkästään kuntarakenneuudistukseen

ei sillä saada aikaan sitä tulosta mitä tavoitellaan

arvoisa puhemies

palveluiden turvaamista säästöjä paikallishallinnon toimivuutta kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien tukemista

tämä on syytä todeta koska tässä keskustelussa päivällä tuli esille se että väitettiin että välikysymyksen esittäjät haukkuvat suomea että suomi on kurja tai mitä laatusanoja käytettiinkään

jos meidän teollisuutemme saa tilauksia ja kun se on saanut niin välttämättä se tilauskanta ei kerro kaikkea

ei ole siitä kysymys vaan suomea johdetaan nyt huonosti ja voi sanoa että niistä arvovalinnoista joita hallitus on tehnyt välikysymyksen esittäjät ovat eri mieltä

tämä kertoo jotakin siitä mikä on meidän kilpailukykymme ja tämä vaatii toimenpiteitä jotta me pystymme maailmanmarkkinoilla paremmin kilpailemaan

niin ikään päivällä nousi esille se että suomen nousu hyvinvointiyhteiskuntien joukkoon on melkoinen menestystarina ja suuri ihme

arvoisa puhemies

on jälleen sanottava aluksi että uudistus kunta ja palvelurakenneuudistus on välttämätön mutta kysymys on siitä mitä ja miten

kyllä tähän liittyvät keskeisesti ne tekijät joita esimerkiksi edustaja kasvi otti esille että meidän on saatava tuottavuuskehitystä paremmaksi ja siihen on monia keinoja

on erittäin harmillista se että tämä hallitus näki tarpeelliseksi viedä tätä uudistusta eteenpäin ylhäältä sanellen jättäen asiantuntijat käytännössä kunnat ja opposition sivuun

en mene niihin yksityiskohtiin mutta se on perusasia että meillä on yhteinen huoli ja tämä asia vaatii yhteisiä ponnisteluja eikä vastakkainasettelua

mutta mitä tuona aikana muuta tapahtui

tässä on syytä todeta myöskin se että tämä poikkeaa monilta osin niistä periaatteista jotka olivat kunta ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä

ydinasia kun keskustellaan kuntien tilanteesta on palvelut ja palvelujen tarvitsijat ja palveluiden rahoittaminen järjestäminen ja tuottaminen

sanon koska tämä on useamman kerran tänäänkin noussut esille että parlamentaarista valmistelua edellisen hallituksen aikana huolella valmisteltiin ja sen parlamentaarisen työn kaatoi kokoomuksen johto

ei otettu sen takia että oli suuri ylijäämä tai jakovara jota ruvettiin jakamaan vaan otettiin sen takia että perheet saisivat otteen elämästä ja selviytyisivät

ja meidän pitäisi puhua ja linjata vielä enemmän sitä varsinaista asiaa eli sitä miten palvelut tuotetaan ja järjestetään ja millä hinnalla

investoitiin tulevaisuuteen sen takia että syntyisi jakovaraa ja syntyisi ylijäämää

nyt tässä keskustelussa häiritsee muutama asia ja se on se että esimerkiksi puhutaan pakkolaeista että hallituksen on ne vedettävä pois

puolue toisensa jälkeen on irtisanoutunut sen alkukesän vähän voimakkaan uhon jälkeen ja se on hyvä asia

tähän myöhemmin on palannut tämän hallituksen aikana sitten esimerkiksi puhemies heinäluoma ja muutamat muut keskusta on useaan kertaan sanonut

tutkitusti on todettu se että heikoimmassa asemassa ovat yhden tulonsaajan lapsiperheet ja pienellä eläkkeellä olevat

olen itse hyvin kiinnostunut aluekuntamallista ja sen toimivuudesta ja kun tämä palvelurakenneuudistus käynnistettiin niin olisin mielelläni nähnyt että se olisi ollut yhtenä vaihtoehtona

lausuntokierroksella on kokonaan eri asia

mutta samanaikaisesti tehdään uudistus että kiinteistövero poistetaan verotulontasauksesta mikä johtaa siihen että kuntien väliset erot tulevat kasvamaan

sen verran vielä siihen menneisyyteen että kun suomi aikanaan nousi se nousi osaamisella yrittämisellä ja kansallisten voimavarojen yhdistämisellä

nyt on kuntalain kokonaisuudistus käynnissä ja tässä yhteydessä myös sitten katsotaan erilaisia ratkaisumalleja siinä millä tavalla paikallinen vaikuttaminen ja demokratia voidaan ottaa huomioon kun yksikkökoko kasvaa

ei ruveta näillä nyt kiihottamaan mieliä vaan on asia niin että hallituksella on perusteltu syy valmistella vaihtoehtoja

nyt on kysymys vakavasta asiasta kuntauudistuksessa ja nyt kannattaisi pysähtyä ja lähteä uudistamaan laajapohjaisesti ja yhteisvastuullisesti

sitten nyt jatkuvasti nyt en kohdista syytä ketään kun puhutaan hallituksen leikkauksista julkinen keskustelu antaa sen kuvan että hallitus on leikannut valtavan paljon

keskusta on omalta osaltaan ollut koko ajan valmis rakentamaan yhdessä ja näin iso hanke ei onnistu muuten kuin yhteistyöllä koska uudistumisen tarpeesta olemme samaa mieltä

pääministeri stubb vetosi yhteistoimintaan ja yhteistyöhön

sitten aluehallintouudistuksesta sinänsä joka oli valtion aluehallintouudistus jossa koottiin asiat kahteen viranomaiseen joista ensimmäinen hoitaa lupa asiat ja niin edelleen

se on aivan oikein mutta se ei tarkoita sitä että kaikki se mitä hallitus suunnittelee vain kuitattaisiin varsinkin jos todetaan että arvovalinnat eivät ole kohdallaan

se on harmillista että hallitus lähti toteuttamaan uudistusta niin sanotusti kuntakylki edellä jolloinka kuntarakenteesta tuli itsetarkoitus pääasia ohittaen sen että palvelut uudistuvat

ei tämä hallitus ole vielä kerennyt leikata

nyt on syytä muistaa myös että me elämme edellisen hallituksen ja edellisen eduskunnan hyväksymän budjetin aikaa

nyt ne toimenpiteet mihin tässä on puututtu eriarvoistumisessa ovat vakavia

nähtiin että kun tehdään tietty kuntarakenne niin kaikki sujuu automaattisesti melkein

minä en halua moittia sdptä erikseen nyt mutta kun monta kertaa te tuotte esille ystävällisessä mielessä että meillä on vaihtoehtobudjetti se on hyvä että on

niinpä osauudistukset valjastettiin palvelemaan tätä rakenneuudistusta ja niistä keskeisin sote uudistus valjastettiin välineeksi ja siinä on keskeinen syy miksi se takkuaa niin pahasti

yhteiskunnan hyvinvoinnin yksi mittari on se millä tavalla lapsiperheet jaksavat

se sitten yritetään korvata sekavalla verovähennyksellä

sitä miten muuten maakuntien toimintoja ja maakuntien asemaa ja tilannetta on syytä kehittää on myös syytä tarkastella sitten myöhemmin

mutta me olemme neljä vuotta sdpn valmistelemien vaihtoehtobudjettien aikaa eläneet ja tänäkin päivänä on voimassa olevaa oikeutta se että meillä on ministeri rinteen valmisteleva budjetti enkä käy sitä moittimaan

kokonaistalouden kannalta se on aika erikoinen ratkaisu

siinäkin uudistus on välttämätön ja siinä pitäisi saada uudistus kestävälle pohjalle mutta näin myös muut uudistukset

tällä hetkellä tähän jaksamiseen on huolenaihetta sekä taloudellisessa että henkisessä mielessä

tietysti ymmärrän sen että ollaan kehyksen orjia tietyllä tavalla mutta ei kehyksen tarvitse olla niin pyhä ettei pystytä kokonaistaloudellista vaikutusta katsomaan

tästähän hallitus tiedonannossaan totesi että näiden osauudistusten on tuettava tätä rakennemuutosta eli ne valjastettiin välineiksi tukemaan tätä ja mikä se kuntarakennemuutos oli

tämä työttömyysasia on ollut erittäin yhteinen tavoite se saada hoitumaan

tämä kotihoidon tuki on yksi asia mutta kaiken kaikkiaan siitä mikä on lapsiperheiden taloudellinen tilanne tutkitusti on todettu se että heikoimmassa taloudellisessa asemassa ovat yhden tulonsaajan lapsiperheet

en minä halua moittia edellistä hallitusta mutta ei myöskään se kääntynyt parempaan suuntaan oleellisesti

erityisesti minä olen ihmetellyt kokoomusta joka erityisesti korostaa valinnanvapautta

eri keinojen vaikuttavuus on erittäin tärkeä asia ettei käy niin että säästämme kustannuksista piittaamatta ja että joku säästötoimenpide aiheuttaa suurempia kustannuksia kuin varsinaisesti saatu säästö

siksi tätä kokonaisuutta olisi syytä tarkastella ja siksi on syytä huolella katsoa miten tulonsiirrot kehittyvät

haluan todeta sen paikalla oleville opposition edustajille että kyllä tämä asia nyt on yhteinen ettekä te ole vaihtoehdossanne nyt löytäneet viisasten kiveä se olisi neljän vuoden aikana näkynyt joten nyt meidän pitää ponnistella yhdessä että tässä saadaan jotakin aikaan

tässä tilanteessa ei säästetä vaan kuitataan että kyllä se passaa lisää kustannuksia

meidän on syytä tarkastella kuntien ja valtion välistä tehtävänjakoa ja meidän on syytä tarkastella myöskin sitä mitä tehtäviä kunnilla yleensä tulevaisuudessa on

toinen jonka se aiheuttaa on melkoinen tulonleikkaus monille perheille koska jos on se tilanne niin kuin tässä tuli esille että voi olla yrittäjäperhe niin ei ole vaihtoehto se että se jaetaan

myös tällä hetkellä on kiinnitetty huomiota lapsiperheiden henkiseen jaksamiseen

kun tulee vallasta pääasia niin asia ei muuten suju

tässä on keskeinen syy myös sitten se että meillä on erityisesti kokoomuksen johdon ja keskustan välillä erilainen näkemys siitä mikä on kunta

siihen liittyy mielestäni se että me tarkastelemme myös avoimesti ihmisen eli kansalaisen ja yhteiskunnan välistä vastuuta

se on selvää että poliittisessa retoriikassa pitää kritiikkiä käyttää ja opposition tehtävä on kritisoida mutta nyt on poikkeuksellisen vakava tilanne

se ei tarkoita sitä että me sälytämme korkeat palvelumaksut

nyt pitää mennä yhdessä eteenpäin

taloudellinen ja henkinen hyvinvointi ovat monesti sidoksissa toisiinsa mutta tällä hetkellä on myös merkille pantavaa se että monet taloudellisesti hyvin toimeentulevat perheet ovat sellaisia joissa on huostaanotto

se ei ole palvelutehdas eikä hallinnon jatke eikä kuntalainen ole hallintoalamainen eikä vain asiakas ei ole hallinnoinnin kohde objekti vaan kuntalainen on subjekti

päivällä jo viittasin siihen että pitäisi tehdä perusteellisempi vaikuttavuuden arviointi silloin kun lähdetään toimenpiteitä tekemään mitä nämä toimenpiteet vaikuttavat yksilöihin kotitalouksiin ja mitä ne vaikuttavat julkiseen talouteen ettei käy sillä tavalla julkisen talouden näkökulmasta että säästetään kustannusvaikutuksista piittaamatta

tosiasia on se että julkisen talouden hoitaminen on vaikeaa ja tämä kestävyysvaje on todellinen ja on myöskin sanottava suoraan se että valtiolla ei ole käytettävissään ylimääräistä rahoituspottia jonka se pystyy jakamaan kunnille niin että valtionosuuden määrä oleellisesti nousee toiselle tasolle

arvoisa puhemies

me tarvitsemme erityistä puuttumista siihen että perheet jaksavat ja että lapsista pidetään huolta ja lasten hyvinvoinnista

jos tämä unohtuu niin ei tästä oikein hyvää tule

tässä näkyy myös se mikä on kokoomuksen tavoite koko hallintorakenteessa

arvoisa puhemies

ministeri virkkunen totesi viime kesänä että tavoitteena on suomessa kaksitasoinen hallinto jossa on vain vahvat kunnat ja valtio jolloinka ei maakuntatasoa tarvita

yksi puhutteleva esimerkki aivan toiselta toimialalta on tämä pankkivero jonka vaikutus oli melkoisen kielteinen

täällä varmasti kaikki paikalla olevat edustajat tuntevat kohtuullisen hyvin tämän kainuun hallintokokeilun ja sen tulokset mutta kaiken kaikkiaan se on perehtymisen arvoinen asia

siellä nousi esille se että suomi kiinnostaa esimerkiksi joitakin psykiatreja siinä mielessä että täällä on syrjäytymisvaarassa tai syrjäytyneitä lapsia ja nuoria paljon

se merkitsisi rajua keskittämistä

ja vaikka olisikin jos emme saa yhteisesti taitettua menokasvua taloustilanne on hyvin pian yhtä tiukka tai vaikeampi

tämän päivän keskustelussa on ollut mielenkiintoista se että hallitus on kohdistanut keskustelunsa opposition arvostelemiseen ja aivan niin kuin haluaa kiinnittää huomion pois pääkohteesta ja siitä mikä on hallituksen kuntauudistuksen tilanne tila ja sisältö

meidän pitäisi budjettitaloudessa kiinnittää huomiota paljon enemmän vaikuttavuuden arviointiin ettei tehdä hölmöjä ratkaisuja

eli meidän täytyy eri tavoin pystyä taittamaan nimenomaan sosiaali ja terveydenhuollon menokasvu

olisin erittäin mielelläni esitellyt tämän kokeilun vakinaistamista mutta siihen ei löytynyt riittävää poliittista yhteisymmärrystä

ja meillä näkyy aika paljon humaltuneita lapsia ja nuoria

siinä mielessä on myös erittäin hyvä että tässä selonteossa on laaja alaisen turvallisuuden käsite ollut vahvasti näkyvissä ja asioita on käsitelty osakokonaisuuksittain ja näin pitääkin tehdä

nyt on yhteisten ponnistusten aika mutta ei pidä tehdä lyhytjänteisiä lyhytnäköisiä irtiottoja joilla on enemmän kielteisiä vaikutuksia

arvoisa puhemies

puutun sitten kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käyttäjän mäkelän ajatuksiin siitä kun hän sanoi että keskustalaiset kuntaministerit manninen kiviniemi ja tölli ovat lopettaneet yli sata kuntaa

on kuitenkin todettava se että lähtöruutuun ei ole palaamista ja tältä pohjalta täytyy jatkaa tulevaisuudessakin

mutta on mielenkiintoista se että nimenomaan joku suuren kunnan edustaja korostaa voimakkaasti kuntaliitosten autuutta ja kuitenkin pitäisi katsoa oman kunnan tilannetta